me emme saa tehdä suomalaista elinkeinoelämää horjuttavaa lainsäädäntöä emmekä byrokratiaa lisääviä velvoitteita tästä esimerkkinä kuljetusalayrittäjien lainsäädäntö niin polttoaineen hinnannousun kuin kuljetusaikavelvoitteiden myötä unohtamatta tietysti infran kuntoa ja sen merkitystä eri alueille

verotus kannustavaksi huojennus ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen ja henkinen ja taloudellinen tuki

ensimmäisen työntekijän

näiden toimien lisäämisellä meillä on edellytyksiä nousta taloudellisesta taantumasta ja rakentaa entistä parempaa suomea

arvoisa herra puhemies

aivan ensiksi täytyy kyllä todeta että aika järkyttynyt olo tuli tässä viime viikolla kun kuuli pääministeri kataisen kommentit siitä että koko maan asuttuna pitäminen ja siitä puhuminen on vanhahtavaa

ehkä se nyt sitten ei trendikästä ole se koko maan asuttuna pitämisestä puhuminen mutta ainakin minä aion nyt ottaa sen riskin ja puhua koko suomesta ja koko maasta ja maaseudusta

siinä mitä pääministeri kataisen suusta olemme kuulleet tässä viime päivinä ja tänäänkin täällä salissa tuli erittäin vahvasti esiin se että euroopan integraatiota halutaan syventää

no tätä taloudellisuutta perustellaan moneltakin eri kantilta puhutaan siitä että pienet kunnat ovat tehottomia pienet kunnat eivät pysty järjestämään palveluja ja sen takia pienet kunnat täytyy laittaa pakolla nippuun

työhuoneessa ollessani kuuntelin myös edustaja myllerin puheenvuoron ja kyllä sieltä tuli hyvin selvästi myös esille se että liittovaltiokehitys on myös ainakin osalle sosialidemokraateista hyvin vakava tavoite ja halu

onko sdpn linja se että te haluatte viedä suomea kohti liittovaltiota

siis jos nyt hallitus on selvitysmiehiä laittamassa eri kuntiin selvittämään missä sitä tehostamista tarvittaisiin niin ehkä ne tulisi sitten laittaa ensimmäisenä näihin suuriin kaupunkeihin

täällä on tänään keskustelussa perattu niitä vaihtoehtoja mitä täytyisi tehdä

kukaan ei varmastikaan kiistä sitä ainakaan keskusta ei halua kiistää sitä etteikö jotain tarvitsisi tehdä että me palvelut ihmisille siellä kunnissa saamme turvattua

meidän vaihtoehtomme käsittää sen että erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto joka nykypäivänä alkaa mennä yhä lähemmäksi sitä erikoissairaanhoitoa sekä sote palvelut ylipäätään täytyisi saada laajemmille harteille sellaisille harteille jotka pystyvät sen taloudellisen vastuun paremmin niissä kantamaan ja tätä me nyt olemme sitten esittäneet että tämä voitaisiin hoitaa maakunnallisesti

tämä tarkoittaisi sitä että näillä kunnilla mitkä nytkin ovat olemassa on tärkeä tehtävä edelleen tärkeä tehtävä huolehtia niistä lähipalveluista ihmisille tärkeistä lähipalveluista siellä kuntatasolla

tähän kuuluu muun muassa peruskoulutus päivähoito nuoriso ja kulttuuritoimi yhtenä tärkeimmistä kaavoitus sekä elinkeinotoiminta

ja kaavoituksella ja elinkeinotoiminnalla on erittäin ratkaiseva rooli jatkon suhteen siinä kuinka elinkeinoelämä kehittyy kuinka kaavoitetaan elinkeinoelämälle tontteja tarjotaan yrityselämälle mahdollisuuksia minkälaista elinkeinoelämää ylipäätään eri puolilla suomea harjoitetaan

pelkäänpä vain pahasti että jos tälle pakkoliitosten tielle mennään niin meillä on suuria ammattikuntia jotka tämän osalta keskittyvät nämäkin kaikki sinne keskuskaupungin ympärille

kyllä tämä hämäännyttävää kieltämättä oli kun tämä kuntamyllerrys alkoi aika lailla täyshämmennys tuli tuonne kuntiin

siellä oli hyvin alkanut useassa paikassa uudistustyö sen paljon puhutun paras hankkeen pohjalta mutta sen jälkeen se meni kyllä useassa paikassa täysin jäihin

toisena aika suurena asiana tuli sairaanhoitopiirien lakkauttaminen mutta siitäkään nyt ei tarkalleen ottaen tiedetä mitä kaikkea tilalle on tulossa ja tämä kyllä suurta huolta aiheuttaa

mutta vaihtoehtoja on ja siis se tiedetään ettei kaikki ennallaankaan voi olla

meillä on vaihtoehtona tämä hallituksen pakkoliitosten ja keskittämisen tie meillä on vaihtoehtona myös keskustan tarjoama kaksiportainen malli jossa tarkastellaan kuntien tehtävät uusiksi ja varmistetaan se että jokaisella suomalaisella on hyvä elää demokraattisessa lähidemokraattisessa omassa rakkaassa kotipitäjässä

jatkoksi tuohon aiemmin pitämääni puheeseen ja näihin seikkoihin tähän kehyspäätökseen liittyen täytyy yksi positiivinenkin asia sanoa ja se on se että maanpuolustus sai nyt olla rauhassa

sinne ei juurikaan uusia leikkauksia tullut mutta kun ottaa huomioon sen mitä kaikkea tällä vaalikaudella on tapahtunut ja kuinka paljon suomen maanpuolustuksesta on jo otettu suhteellisesti enemmän kuin miltään muulta hallinnonalalta niin näin pitikin tapahtua eli rauhassa sen piti olla

on otettu materiaalista on otettu henkilöstöstä toiminnasta varuskuntaverkkoa on supistettu

ne ovat olleet aika kovia päätöksiä ja sen vuoksi kyllä nyt pitääkin katsoa rohkeasti eteenpäin että päästään tasapainoon siinä että meillä on rahoituksessa puolustusvoimien budjetissa kolmasosa laittaa materiaalihankintoihin yksi kolmasosa henkilöstöön ja yksi kolmasosa sitten tähän itse toimintaan

se että me pystymme meidän kertausharjoitusmäärän alusvuorokaudet maastovuorokaudet lentotunnit ja niin edelleen palauttamaan sille oikealle tasolle ensi vuonna tarkoittaa myös sitä että määrärahan on oltava näissä kohdillaan

nythän keskustellaan voimakkaasti siitä myös minkälaiset puolustusvoimat suomella jatkossa tulee olemaan mitkä ovat meidän strategiset linjaukset sen suhteen meidän puolustuksen niin sanotut kulmakivet

olisikin ollut hullunkurista jos tässä vaiheessa oltaisiin lähdetty leikkaamaan kun kaikki merkit viittaavat siihen että seuraavissa hallitusneuvotteluissa keskustellaan kuinka paljon puolustusmäärärahoja tulee korottaa

haluan vain sen sanoa että turvallisuus on se ykkösasia

jos meillä ei ole niin sisäinen kuin ulkoinenkin turvallisuus kunnossa niin ei meillä tarvita tässä maassa sen jälkeen muitakaan asioita ja se on hyvä että näistä asioista pidetään nyt yhdessä kiinni

en usko että nämä vaikeat ajat ovat tulleet kovinkaan yllätyksenä enkä usko myöskään sitä että se on tullut kansalaisille yllätyksenä että jotain tarttis tehrä

tässä jo aiemmassa keskustelussa puhuttiin siitä mikä vaikutus tällä on nuorille mikä vaikutus tällä on lapsille

ainakaan minä en haluaisi jättää jälkeeni sellaista yhteiskuntaa missä meidän lapsemme joutuvat maksamaan velat ja joutuvat kärsimään siitä että meillä ei ollut rohkeutta tehdä päätöksiä

totta kai me olisimme kaikki halunneet että me olisimme päässeet yhdessä sopimaan yhdessä tekemään ja yhteiskuntasopimuksen kautta tätä kilpailukykyloikkaa edistämään

mutta siitä ei tullut mitään se ei onnistunut joten hallituksen on toimittava niillä mahdollisuuksilla mitkä sillä toimia on

mielestäni olisi vastuutonta mikäli hallitus ei nyt tekisi mitään pudottaisi rukkaset maahan ja antaisi ajan kulua ja katsoisi mitä tapahtuu

me menisimme vain entistä enemmän syvemmälle velkaantuisimme ja kyllä meille sitten muut euromaat kertoisivat mitä meidän pitää tehdä ja se olisi kylmää kyytiä jos jokin

tätähän ei aluksi löydetty siitä keinovalikoimasta vaan oli tämä ylityökorvausten leikkaaminen se vaihtoehto aluksi

onhan tämä asia joka kuitenkin tasapuolisemmin koskettaa ihmisiä ja ainakaan minulle ei tästä asiasta kritiikkiä ole tullut

olen itse miettinyt sitä tässä kun syyllistetään tavallaan työnantajia siitä että tästä tulisi palkaton mikä ihmeen vastuu se on vain sillä työnantajalla oltava

tästä tulee joka tapauksessa kuluja jos ihminen on pois töistä joudutaan hankkimaan sijaisia joudutaan ne työt tekemään joka tapauksessa joten työantajalle tulee joka tapauksessa siitä kuluja

ehkä tässäkin jaetaan niitä kustannuksia myös sitten niin työnantajan kuin työntekijänkin kesken

tuossa kun ulkomaalaisten tuttujen kanssa puhuu niin kyllähän meillä lomat aika pitkät ovat ja ehkä on jopa kohtuullista myös niitä hieman lyhentää

ainakaan itse en tule siihen sortumaan kuten en myöskään viime vaalien alla jolloin sanoin että ei muuten tule helpot ajat olemaan ja näitä ikäviä päätöksiä vain tulee

byrokratian purkuun on keskitytty aivan erityisellä tavalla ja niitä turhia normeja halutaan jotka työllistymistä estävät purkaa

arvoisa herra puhemies

haluan nyt ottaa kantaa muutamaan sellaiseen asiaan mistä itse asiassa tässä salissa on puhuttu jo toissapäivänä mutta työelämä ja tasa arvovaliokunta oli tutustumassa tanskan työeläkejärjestelmään ja tasa arvoasioihin joten en voinut silloin siihen keskusteluun osallistua

jo ensi vuonna meille tulee tänne päätettäväksi raju leikkauslista varuskunnista varikoista henkilöstöstä ja itse puolustusvoimain toiminnasta

tähän liittyen jalkaväkimiinojen kieltäminen on yksi sellainen ratkaisu mikä ei paranna koko suomen puolustamista sillä niiden suorituskykyä ei voi täysin korvata millään järjestelmällä

ne rahat ovat voisin sanoa vihoviimeinen asia mitä saa leikata ja vähintään niiden pitämisestä suunnitellun mukaisena on tiukasti pidettävä kiinni

herra puhemies

pitää nyt muistaa että tässä tehdään tavallaan päätöksiä tulevan hallituksen tai tulevien hallitusten piikkiin ja sen takia näitä toimenpiteitä kyllä olisi hyvä saada jo nyt tässä vaiheessa kun itse siellä vallan kahvassa ollaan

varuskunnat ja varikot ovat alueellisesti erittäin merkittävä asia monessa paikkaa suomea vaikka olen kuullut useita arvioita siitä että suomea ei puolusteta varuskunnista käsin

kyllähän tämä mihinkä edustaja korhonenkin viittasi kuntahässäkkäuudistus on laittanut pasmat sekaisin aika totaalisesti tuolla

kaikki se aika kuntien viranhaltijoilla ja luottamushenkilöillä on mennyt eri kyselyihin vastaamiseen ja miettimiseen että mitähän se valtio nyt haluaa se kaikki aika mikä oltaisiin voitu käyttää siihen varsinaiseen kunnan kehittämiseen ja siihen elinkeinotoimen kehittämiseen siihen uuden luomiseen

puolustusvoimien läsnäolo lähellä tuo mahdollisuuden myös siviiliapuun ja jos puolustusvoimat ovat enää läsnä vain osassa suomea myös tuo asia vaikeutuu suomi kun on suuri maa

valtion työpaikoilla eli muun muassa niillä työpaikoilla mitä puolustusvoimat tarjoavat on erittäin suuri merkitys niillä paikkakunnilla missä puolustusvoimat ovat läsnä

en siis ymmärrä sitä että kun joitain työpaikkoja on luonnollisesti jossain niistä halutaan luopua ja vastapainoisesti maan tasapuoliseksi kehittämiseksi alueellistetaan joitain työpaikkoja

toki tässäkin nyt hallitus on vetämässä maton alta kuopiolta lykkäämällä lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskuksen alueellistamista

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

ensinnäkin kiitos siitä kollegoille että täällä on keskustelu näinkin pitkään kestänyt että ehti tuolta maakunnallisista luottamustehtävistä vielä myös täysistuntoon tähän talousarvion ensimmäiseen keskusteluun muutaman oman ajatuksen tuomaan

kertausharjoitusvuorokausilla ylläpidetään sotilaan taitoja siltä varalta että siihen niin sanottuun isoon pilliin joskus vihellettäisiin mitä emme tietenkään missään nimessä toivo

meillä ei oikeastaan mitään muuta keinoa siihen ole kuin tukea ja kannustaa ja poistaa byrokratiaa yrittämisen esteitä että me saamme työllistämään yrittäjät yritykset pienet ja keskisuuret yritykset jotka ovat se suurin määrä meidän työllistämisessä sekä tätä kautta kasvattamaan verotuloja meillä koko suomessa ja sitä kautta suomen nousuun pystymme turvaamaan tätä hyvinvointiyhteiskuntaa pääsemään sinne pinnan yläpuolelle pääsemään tilanteeseen missä jälleen tienataan enemmän kuin syödään

uskottavaa ja itsenäistä suomea voi puolustaa ainoastaan suomen kansa ja se tarvitsee siihen myös riittävät resurssit

herra puhemies

keskusta on esittänyt erilaisia vaihtoehtoja tähän ja ratkaisuja kuinka päästään tämän pahimman yli ja kuinka saadaan tämä suomen kurssi muuttumaan

me tarvitsemme yrittäjyyteen yrittäjävähennystä me tarvitsemme investointien vapaata poisto oikeutta me tarvitsemme kotitalousvähennyksen ehtojen parantamista ja me tarvitsemme tukea ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen

tarvitaan niitä perusteita mistä voidaan lähteä pk yritysten kohdalla siihen että me saamme heidät työllistämään enemmän ihmisiä

kyllähän meillä hyvin paljon semmoista turhaa byrokratiaa on tässä maassa joka tavallaan kangistaa tätä meidän koko järjestelmää ja on siten myös sitä semmoista luontaista kehittämistä hyvää kehittämistä heikentämässä tässä maassa

me tarvitsemme meidän maakuntia me tarvitsemme meidän maaseutua me tarvitsemme meidän luonnonvaroja siihen että tämä maa saadaan nousuun

kyllä tässä nyt viime viikolla kun keskusteltiin poliisipalveluista ja senkin jälkeen näitä yhteydenottoja tuli ja itsekin kävin keskusteluja muun muassa eteläpohjalaisten poliisien kanssa osoitettiin että nämä ongelmat nyt kasaantuvat ja tämä sakkomuuntorangaistus on yksi sellainen joka pitäisi ehdottomasti saada palautettua

maatalous on tietysti se peruselinkeino siellä ja tietysti ne kaikki toimet joita tällä vaalikaudella maatalouteenkin on tullut ovat olleet hyvin negatiivisia

kaikki leikkaukset joita on tapahtunut ja tietysti eu politiikka ovat tuoneet hyvin suuria muutoksia ja heikennyksiä mutta sitten tämä viimeisimpänä oleva mikä on taas tästä kansainvälisestä politiikasta johtuvaa ja ulkopolitiikasta johtuvaa eurooppa politiikasta johtuvaa ovat nämä sanktiot

heille ei oikeastaan saa yhtään mitään he jättävät laskunsa maksamatta ja ongelmat kertaantuvat ja heitä ei saada kiinni

miten tämä esitys etenee

valitettavasti suurin maksumies meillä suomessa on suomalainen elintarviketeollisuus suomalaiset tuottajat jotka näistä sanktioista kärsivät

toki täytyy tunnustus siihen antaa että yritetty on tehdä hallituksen toimesta ja hieman on sitä hyvitystä sieltä eu komissioltakin saatu mutta eihän tämä missään tapauksessa riittävä ole

hallitus on epäonnistumassa täydellisesti kuntapolitiikassaan jos mittareiksi otetaan kuntien toimintakyvystä huolehtiminen kuntien omaehtoisen uudistamistyön tukeminen sekä kunnallisen itsehallinnon turvaaminen

me tarvitsemme maaseudulla jotta meillä elinkeinorattaat pyörivät toimivaa infraa perustienpitoa väylähankkeita

yksi semmoinen hyvin keskeinen asia meidän kotikulmille kun keski suomeen etelä pohjanmaahan peilataan on tämä äänekosken biotuotetehdas joka toivottavasti valmistuu

se on miljardihanke ja heijastaa hyvinvointia hyvin laajasti ympäri keski suomea sinne meidän maakuntaan etelä pohjanmaalle saakka

kunnat on määrätty purkamaan edellisen kunta ja palvelurakenneuudistuksen paras hankkeen aikana tehdyt kehittämistyöt koskivatpa ne kuntaliitoksia tai kuntien välistä yhteistyötä

vielä tässä korostan näitä maakuntien välisiä liikenneyhteyksiä

uudistusten jarruttamisen lisäksi hallitus on leikannut kuntapalvelujen rahoitukseen tarkoitettuja valtionosuuksia ennätyssummia syventänyt kuntien välisiä eroja muuttamalla valtionosuuksien jakoperusteita sekä lisännyt kunnille vuosittain uusia ja entistä raskaampia palveluvelvoitteita

tässä ovat kunnat vahvasti mukana siellä on kaavoituksia tehty mutta kyllä nyt seuraavalla vaalikaudella tarvitaan tähän suunnittelumäärärahaa ja vahva ponnistus siltä osin eteenpäin

hallitusohjelmaan kirjattua kuntien ja valtion tehtävänjaon arviointia on tähän asti toteutettu yksisuuntaisesti

luonnonvaroissa on meidän voima metsässä pelloissa ja sieltä täytyy tämä hyvinvointi saada liikkeelle jotta saadaan kasvua ja työllisyyttä aikaan tässä maassa

hallituksen harjoittama kuntapolitiikka on ajanut monet kunnat vaikeaan taloudelliseen asemaan mikä ei liene sattumaa koska hallitus on tarjonnut lääkkeeksi kuntaliitoksia

nyt toteutettava uudistuslinja on muutaman hallituspuolueen kansanedustajan yksityisajattelun tulosta vailla tieteellistä tai kokemusperäistä pohjaa suurkuntauudistuksen todellisista hyödyistä

suomessa suuria ja kauaskantoisia uudistuksia on totuttu linjaamaan parlamentaarisen valmistelun pohjalta asiantuntijoita ja sidosryhmiä aidosti kuullen

parlamentaarista valmistelua puoltavat monet syyt

laajalla osallistumisella on mahdollista saada uudistukselle kattava ja laadukas sisältö sekä saada aikaan toteuttamiskelpoinen uudistus joka huomioi muun muassa alueelliset olosuhde erot sekä kansalaisten erityistarpeet

näin meneteltiin muun muassa edellisessä kunta ja palvelurakenneuudistuksessa jonka aikana saadut tulokset ovat kiistattomia vaikka hallitus on kaikissa yhteyksissä pyrkinyt vähättelemään niitä

ennen vaaleja sekä kokoomuksen että sosialidemokraattien antamat lupaukset kuntalain kokonaisuudistuksen parlamentaarisesta valmistelusta rikottiin surutta todennäköisesti valtapoliittisin syin